tämmöisestä käy hyvänä esimerkkinä eilinen iitin valtuuston päätös siitä että iitti päätti eilen aloittaa neuvottelut kärkölän nastolan ja lahden kanssa

olen kysynyt sitä jo monta kertaa

onko hallituksen linja pakottaa ihmiset jaksamaan työelämässä kategorisella eläkeiän nostamisella vai olisiko se oikea keino kuitenkin panostaa sinne työpaikoille työhyvinvointiin

kiitoksia ministerille tämän lain esittelystä

ensi viikonlopun jälkeen kun kokoomus on valinnut puheenjohtajansa joka ryhtyy uudeksi pätkäpääministeriksi aloitetaan vanhojen hallituspuolueiden kesken niin sanotut minihallitusneuvottelut

kun tätä asiaa on tänne oltu tuomassa niin erilaiset lobbarit ovat käyneet minunkin tykönäni keskustelemassa siitä mikä tässä on hyvää mikä tässä on huonoa

kun sanoin että microsoft on kantanut kuitenkin sitä yhteiskuntavastuuta en tarkoittanut sillä sitä että olisin jotenkin olankohautuksella ohittanut ne kaikki annetut lupaukset

erityisesti kuntatasolla sairauspoissaolot ovat äärettömän kovia ja tämä kuntauudistus tuskin helpottaa tätä tilannetta

ministeri rinne on käynyt ilmeiseksi että toisen päähallituspuolueen kokoomuksen puolelta ei jaeta näkemyksiänne elvytyksen tarpeesta vaan enemminkin ideologisella vimmalla asetetaan kaiken edelle tavoite valtionvelan pienentämisestä silloinkin kun se ei ole yhteiskuntamme kannalta järkevintä

en tiedä onko se että alkaisin sitä yritystä sitten niin sanotusti haukkumaan julkisesti kovalla kädellä kauhean rakentavaa

minun mielestäni sitä puuta riittää ihan jokaiselle toimijalle ja täällä pitää säätää sellaisia lakeja että sekä energiateollisuus metsäteollisuus että metsänomistajat ovat kaikki suunnilleen tyytyväisiä täydellistähän ei pystytä tekemään koska näin monta intressitahoa tässä on esillä

miten todennäköisenä pidätte sitä että saatte näissä hallitusneuvotteluissa hyväksytettyä näitä tavoitteitanne muun muassa kasvupaketin luomisen suhteen ja miten arvioitte sitä kenen pääministeriehdokkaan kanssa yhteisymmärrys voisi helpoiten syntyä

totta kai suhteessa siihen mitä on luvattu pientähän tämä on mutta onhan se parempi kuin ei mitään ja paljon enemmän kuin mitä moni muu yritys kantaa vastuutaan

eli ei näitä tämmöisiäkään arvioita ole mistään ilmasta vedetty mitä hallitus on vienyt eteenpäin

että tätä tässä tarkoitin

nythän olemme saaneet kuulla esimerkiksi ministeri stubbilta sellaisia kannanottoja muun muassa ay jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta jotka ovat kaukana teidän esittämistänne

se on niin monimutkainen että meillä päin ollaan aivan ihmeissään miten nyt näitä hallituksen linjauksia pitäisi tulkita

kuitenkin sinne on tuotu tämmöinen käsite kuin keskuskaupunki ja keskuskaupunki on stmn mukaan määritelty sellaiseksi kaupungiksi jossa on keskussairaala ja se sattuu meidän alueella olemaan kotka

miten tämä oikein menee

sen takia minä tapaan näitä osapuolia naamatusten enkä julkisuuden kautta että meiltä hälvenevät nämä epäluulot ja me kerromme mitä me olemme tekemässä

tämänaamuinen tapaaminen pro liiton kanssa oli minun mielestäni rakentava

totta kai tämä huoli tampereella espoossa ja jossain määrin myös salossa mutta varsinkin tampereella ja espoossa on suuri

tässä täytyy muistaa että näillä ihmisillä on valtava määrä osaamista ja sitä osaamista kannattaa nyt tietenkin hyödyntää ja katsoa miten muuntokoulutuksen avulla voidaan näitä ihmisiä sitten saada uusille urille

niin kuin pääministerin sijainen soini tuossa kertoi meidän pitää hoitaa se elinkeinopolitiikka kuntoon jotta on niitä työpaikkoja joihin ne ihmiset voivat sitten mennä

eihän tässä ole mitään järkeä että me tässä hääräilemme jossain työttömyyspolitiikassa ja yritämme laittaa sitä kuntoon jos ei elinkeinopolitiikka toimi

kuten tuossa sanoin se microsoftin oma ohjelma on tässä isossa roolissa se että he tarjoavat sitten tätä pakettia että voisi lähteä miettimään jopa sitä yrittäjyyttä

nämä kaikki toimenpiteet joita hallitus tekee muun muassa kannustinloukkujen purkaminen osallistava sosiaaliturva perustulo liittyvät siihen että kannattaa ottaa työtä vastaan kannattaa tehdä töitä

sitten olen keskustellut tänään ministeri mäntylän kanssa siitä että sosiaali ja terveyspuolella on varmaan jatkossa yhä enenevässä määrin halua siihen että siellä on näitä osaajia myös näitä digiosaajia eli kaikkea tätä me olemme tietysti miettineet

vielä kerran

edustaja myllykoski on kyllä siinä mielessä asiassa oikeassa että hyvin vaikeahan sitä on näin suoraan sanoa että siitä nyt sitten tulisi tätä mitä tässä nyt tavoitellaan

malli on vasta rakenteilla ja tiedetään sen sisältö vasta varmaan tämän vuoden puolella ja sitten tehdään päätös siitä määräaikaisesta kokeilusta

temin puolella on jonkin verran rahaa varattuna mutta nämä isommat rahakysymykset osoitan kyllä sitten valtiovarainministerille

se iso kuva on kuitenkin tämä että kilpailukykyä ja tuottavuuttahan tässä haetaan ja kun ihmiset tekevät pidempää päivää niin sillähän tätä asiaa pyritään hakemaan

edustaja uotila kyseessä on uusi työn hakemisen malli idea jota nyt vasta kehitellään ja te olette ampumassa sen alas ennen kuin me tiedämme sen sisällöstä yhtään mitään

minä ymmärrän kyllä tämän matematiikan itse ja minun on aika lailla vaikea sitä teille avata koska en itsekään ole sitä sisäistänyt aina miten tämä menee

mutta kilpailukykyä ja tuottavuuttahan tässä haetaan kun ihmiset tekevät pidempään töitä

ottakaa nyt ihan rauhallisesti

arvoisa herra puhemies

kokeilu on määräaikainen jonka jälkeen tehdään lopullinen päätös oliko tämä hyvä ja

suomen hallitus on ympäristösyihin ja kansainvälisiin sitoumuksiin vedoten tuoreena esimerkkinä rikkidirektiivi kiristänyt energiaverotusta luonut yritykselle aina vain uusia vaatimuksia ja maksuja

risto järvinen e vai ei

vuosien saatossa meiltä on kadonnut valtavasti teollisuuden työpaikkoja ja meno vain valitettavasti jatkuu näiden nokian uusimpien uutisten myötä

toisin kuin edustaja arhinmäki henkilökohtaisesti pidän kossusta silloin jos haen hieman humalaa erittäin hyvä aine siihen tarkoitukseen

mutta itse tähän asiaan

täällä perusteluissa kun puhutaan tästä että pitää kiinnittää erityistä huomiota siihen että nämä tuotanto ja työpaikat turvataan niin kysyisin ministeriltä

eli mehän olemme tekemässä muutosta

ajatuksena oli että koska suomi ei voi auttaa kaikkia maailman pakolaisia meidän olisi tarkemmin katsottava keitä pakolaisiksi otamme ja kuinka hyvät mahdollisuudet näillä uusilla tulokkailla on sopeutua ja kotiutua suomalaiseen yhteiskuntaan

sisäministeri räsänen lausuntonne jälkeen olette seurannut suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa aitiopaikalta kohta neljä vuotta

arvoisa herra puhemies

pääministeri ilmoituksessanne toteatte että tämä voi olla myös mahdollisuus ja itse haluaisin myös nähdä tämän näin koska vaikka tämä on erittäin synkkä uutinen niin se oikea tie mihin pitää pyrkiä on se että tälle löytyy jatkaja

onko tämä aika muuttanut ajatteluanne

tämä kysymys on hyvä

ja me uskomme siihen että vuoden kahden päästä suunta lähtee muuttumaan ja niille ihmisille on niitä työpaikkoja

kaikki vaihtoehdot joita myös oppositiosta esitetään otetaan vakavasti

onko suomen syytä suosia nimenomaan suosia ei syrjiä esimerkiksi kristittyjä ja uskonnottomia pakolaisia joiden on kulttuurisesti ja uskonnollisesti helpompi sopeutua suomeen

työnäyte on siis se idea tässä mitä ollaan pohdittu

minun näkemykseni mukaan kansalaisten pitäisi nimenomaan pystyä vaikuttamaan suoremmin muun muassa siihen missä heitä hoidetaan kuinka suuressa koulussa lapset käyvät ja kuinka kaukana

selvityshenkilö maria kaisa aula jonka tehtävä oli selvittää näitä työllistymisen esteitä on jättänyt raporttinsa ja siellä on lukuisia erilaisia toimenpiteitä

ja niin kuin elinkeinoministeri vapaavuori tuossa äsken totesi sitä työtä yritetään tehdä

ja kun ihminen ei tule kuulluksi näissä peruskysymyksissä tai kokee ettei tule kuulluksi niin ei ole mikään ihme että äänestäminen ei kiinnosta ja luottamus politiikkaan ja poliitikkoihin rapisee vuosi vuodelta

lokakuuta hän luovuttaa sitten tämän selvityksen ja toivottavasti se sitten avaa tätä paikallista sopimista ja täytyy kiittää ay liikettä siitä että se ei ole enää kirosana tämä paikallinen sopiminen

hallinto on tehty usein niin monimutkaiseksi että se ruokkii itseään ja virkakoneisto puolestaan on usein asiantuntijaorganisaatio joka suunnittelee raportoi valvoo tarkastaa valmistelee ja esittelee

jossakin vaiheessa tässä keväällä me teemme linjauksia mitkä ovat sitten niitä kokeiluja mitkä lähtevät menemään eteenpäin ketkä ovat sitten niitä kokeilun kohteita minkälaisia ryhmiä siihen valitaan

olemme olleet vallassa vasta runsaat kuusi kuukautta joten suurin osa hallitusohjelman toimista ei ole vielä voimassa ja budjettikin on edellisen hallituksen tekemä

mitä keinoja teillä on etsiä tälle kaivokselle uusi uskottava jatkaja

poliittinen ohjaus ei aina toimi eikä pysty vaikuttamaan tähän oikealla tavalla

nythän me tiedämme että se on niin sanotusti vaiheessa ja viimeinen tieto mikä minulla on on se että tämä asia olisi ministerin pöydällä ja ministeri päättää miten asiassa edetään

tähän kun lisätään vielä nämä tuhannet konsultit ja muut erilaisia toimintoja edistävät tutkivat laitokset ja yhteisöt niin ei ole mikään ihme että ihmiset ovat vähän ulalla siitä missä mennään demokratian puolella

tämähän on ollut ongelma että meillä tässä sähköverotuksessa on elinkeinopoliittisin perustein päädytty katsomaan vaikka kasvihuoneviljelyä teollisuudeksi

kiitos hallituksen toimien yrityksissä uskalletaan taas työllistää